kuinka tähän sopii se että fennovoiman hankkeessa venäjältä tuotava polttoaine on todennäköisesti kuitenkin kierrätettyä ydinjätettä

täällä on tuotu ihan konkreettisia esityksiä joilla tätä meidän tulovajetta voidaan korjata ja toisin tähän keskusteluun myös edelleen varallisuusveron palauttamisen

lisäksi haluaako suomi todella olla fennovoiman voimalan kautta suorassa yhteydessä venäjän ydinaseohjelmaan ja antaa etujaan aggressiivisesti suojelevalle suurval lalle suoran pääsyn maamme sisäpolitiikkaan

kolmanneksi pyhäjoen ydinvoimalahanke muiden rakenteilla olevien ydinvoimaloiden tavoin vie investointeja uusiutuvilta energianlähteiltä

suomen ei kannata sitoutua sadaksi vuodeksi riskialttiiseen ydinvoimaan samaan aikaan kun teknologian kehitys tuo tehokkaita ja ekologisia sähköntuotantotapoja markkinoille

olemmeko valmiita sijoittamaan kuntien veroeurot tulevaisuuteen aalto aurinko tuuli ja bioenergiaan sekä energian säästämiseen jatkuvasti kehittyvillä teknisillä uudistuksilla

vaikka fennovoiman voimala tuottaisi joskus energiaa ja toisi alueelleen rahaa ydinvoiman lisärakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonais edun mukaista

arvoisa puhemies

fennovoima on kaukana kotimaisesta energiasta kun kaikki polttoaineesta omistajuuteen ja työhön tulee suurimmaksi osaksi ulkomailta

se miten hyvin hoidamme työllisyyttä ja millaisen turvan voimme tarjota toimeentulovaikeuksista kärsiville ihmisille on tärkeä osa keinovalikoimaa

hanke kiistatta työllistää mutta työllisyysvaikutukset keskittyvät lähinnä rakentamisaikaan ja suurin osa työntekijöistä tulee muiden voimaloiden tapaan siis ulkomailta

oleellista on myös rikoksen uusimisen estäminen kuntoutuksen avulla sillä vankila ei saa olla pelkkä säilö joka palauttaa tuomitun takaisin vankilaan johtaneeseen elämäntilanteeseen

jos sama raha ja aika olisi käytetty uusiutuvan energian kehittämiseen meidän tuskin tarvitsisi nyt keskustella ydinvoimasta

toivoisin että olisimme valmiita kääntämään vihdoinkin uuden lehden suomen historiassa ja olisimme valmiita luomaan todellisia ja kestäviä työpaikkoja hajautetulla ja uusiutuvalla energiantuotannolla

onpa poliisi aika ajoin myös sosiaalityön ensimmäinen reagoija esimerkiksi kotihälytyksissä

on huolestuttavaa että sisäministeriön keväällä julkistama tilanneraportti harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta tarjoaa lähinnä vinkkejä järjestöille ja muille vapaaehtoisille

valtio on ottanut itselleen yksinoikeuden voimankäyttöön

ei saa syntyä tilannetta jossa ihmiset varsinkin harvaan asutuilla seuduilla kokevat että poliisin apua on turha pyytää kun se tulee vasta tuntien päästä jos ollenkaan

edustaja kalliorinne mainitsi aiheellisesti poliisien luottamuksen esimiehiinsä

myös kansalaisten luottamusta poliisiin ovat viime aikoina koetelleet paitsi huumepoliisin rikosepäilyt myös ylimitoitetut ja kummalliset operaatiot esimerkiksi helsingin vappumarssilla tänä vuonna

luottamus ja turvallisuudentunne palautetaan riittävillä poliisiresursseilla julkisen palvelun lähtökohdista lähtevällä poliisitoiminnalla sekä estämällä yhteiskunnallisen eriarvoistumisen jatkuminen

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

ajatus on että merialueiden käyttöä suunniteltaisiin ekosysteemilähestymistavan mukaisesti siis että kaikessa toiminnassa merellä ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa huomioitaisiin luonnon kestokyky

mutta se mitä arvoisalta ministeriltä kysyisin on tämä että kun hallitusohjelmaan on kirjattu että alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehditaan maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden toimintaedellytykset turvaavalla tavalla niin onko näin todella tehty koska tällä hetkellähän meidän alempi tieverkkomme rapautuu ja sillat eivät kestä kovin painavia kuormia

lakivaliokunta toteaa mietinnössään että kyse on periaatteellisesti merkittävästä uudistuksesta koska oikeudenkäyntimaksujen tasoa nostetaan kaikissa tuomioistuimissa sekä maksujen käyttöalaa laajennetaan

onko tämä eräs suuri uhkatekijä meidän näille hienoille strategisille tavoitteillemme

arvoisa puhemies

hallitus on myös jatkamassa haitallista norminpurkutyötään kun esityksen mukaan merialuesuunnitelmista ei vaadittaisi vaikutusten arviointia eikä riittävää kuulemista

on tärkeää että merialuesuunnittelulle saadaan nyt luotua toimivat puitteet jotka ovat linjassa eun hyvien tavoitteiden kanssa

hallituksen esityksessä todetaan ikään kuin ohimennen että maksujen korotus saattaa heikentää oikeusturvaa mutta maksujen korotusten vaikutusarviointi jää muuten aivan liian ohueksi

toivon että tätä esitystä vielä täsmennetään valiokuntakäsittelyssä

itse lähden kuitenkin siitä että tuomioistuinten tulokertymien kasvattaminen ei voi mennä perusteluissa ihmisten oikeusturvan varmistamisen edelle

hallituksen esityksessä on ongelmallinen väite jonka mukaan lähestymiskieltoasioita tehdään usein vähäisellä harkinnalla ja kiusantekomielessä

esimerkiksi amnesty toteaa valiokunnalle antamassaan lausunnossa että lähestymiskiellolla ehkäistään vakavia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia

arvoisa herra puhemies

näiden perustelujen vuoksi tulen esittämään toisessa käsittelyssä että lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies

näitä on kolme kappaletta

julkisen vallan velvollisuutena on perustuslain ja suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti edistää perus ja ihmisoikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisten terveyspalvelujen saatavuutta

toinen lainaus

lain soveltamisalaan kuuluvat ovat usein haavoittuvissa olosuhteissa eläviä henkilöitä joiden ihmis ja perusoikeuksien toteutumiseksi tarvitaan julkisen vallan toimenpiteitä

lain tarkoituksena on turvata näiden niin sanottujen paperittomien henkilöiden oikeus välttämättömiin terveydenhuollon palveluihin ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen ja inhimillisen arvokkuuden toteuttamiseksi

valiokunta pitää tärkeänä että uudistus selkeyttää tilannetta myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden kannalta ja mahdollistaa nykyistä paremmin hoidon antamisen ammattietiikan mukaisesti

sanonta kuuluu

nyt puhutaan siitä miten paperittomien terveydenhuolto järjestetään järkevästi oikeudenmukaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen

ilmeisesti myös edustaja laukkanen antoi tälle ainakin jossain määrin suostumuksensa että kyseessä on hyvä lausumaehdotus että harmaata taloutta todella meidän täytyy kaikilla keinoin pyrkiä torjumaan

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

mikäli lakia jaksaa lukea tätä pidemmälle selväksi tulee että kaikki ihmisryhmät eivät suinkaan pakoile virkavaltaa vaan odottavat päätöstä turvapaikasta tai kansalaisuutta

arvoisa puhemies

tämän lakiehdotuksen tarkoitus oli vastata kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimuksiin nykyistä paremmin

arvoisa rouva puhemies

minusta edustaja niikko ihan teki tärkeän maininnan tuolla puhujapöntössä ottamalla esille sen että kuntien

vain yksi yö tää tunteita valtuustoihin esimerkiksi varasijalle jääneet voisivat aivan hyvin olla myös velvoitettuja tekemään selvityksen vaalirahoituksestaan

samaten myös eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi lähteneet kaikki voisivat olla velvoitettuja tekemään selvityksensä vaalirahoituksensa osalta koska itsekin olen ihan samaa asiaa pohtinut että jos varsinkin suurten

leirin edustajaa

isi pääehdokkaista ei osaa puolueitten ehdokas jää vaikka toiselle varasijalle niin mikäänhän ei kerro sitä etteikö hän vaalikauden aikana esimerkiksi eurovaalien tai joittenkin muitten tapahtumien vuoksi sitten nousisikin eduskuntaan kesken kauden

siinä mielessä pidän tätä nykyistä järjestelmää puutteellisena ja kyllähän se tämmöisen läpinäkyvyyden ja luotettavuuden kannalta olisi meidän kaikkien etu että se vaalirahoitus olisi niin läpinäkyvää kuin mahdollista

tässä tapauksessa olen kyllä edustaja niikon kanssa samaa mieltä että sitä voitaisiin laajentaa koskemaan huomattavasti laajempaa porukkaa kuin mitä se tällä hetkellä se koskee itse samat huomiot tehneenä ja toivon että tulevaisuudessa kaikkia eduskuntavaaliehdokkaita ja eurovaaliehdokkaita ja mitä nyt sitten onkaan kunnallisvaali ja sotevaaliehdokkaita tämä sitten koskisi että pitää tehdä vaalirahoitusilmoitus

arvoisa puhemies

viime vuonna vastavoima yhdistys kampanjoi muuttofirmojen vuokratyöntekijöiden oikeuksien puolesta

eräs muuttoliike maksoi työntekijöilleen yleissitovaa työehtosopimusta matalampaa palkkaa lopetti työkeikkojen tarjoamisen asiasta valittaneelle työntekijälle eikä maksanut muiden työntekijöiden saatavia vaikka nostikin palkkoja lailliselle tasolle

lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä että kyseinen yritys ja muut yritykset muuttavat toimintatapojaan jos yksittäinen työntekijä rohkaistuukin vaatimaan oikeuksiaan

arvoisa puhemies

edustaja kontula käsitteli puheenvuorossaan sitä kritiikkiä jota esitys on saanut osakseen ennen muuta oikeistokonservatiiviseen ajatteluun kiinnittyneiltä tahoilta

sen lisäksi hallituksen esitystä on kuitenkin arvosteltu myös aivan päinvastaiselta suunnalta ihmisoikeusjärjestöjen ja paperittomien kanssa työskentelevien aktivistien toimesta

laissahan yritetään löytää muotoilua niille jotka nykyisellään eivät ole suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä mutta joille kansainvälisten sopimusten mukaisesti tulisi taata palvelut

määrittelyssä päädytään rajaamaan ryhmää melko tiukasti ilman oleskelulupaa suomessa oleskeleviin sekä henkilöihin joilla on erilaisia tilapäisiä oleskelulupia

ratkaisu on sisäisesti selkeä mutta kuten arvostelijat ovat todenneet tulee näin kapea määritelmä tuottamaan jatkossakin erilaisia oikeudettomassa asemassa olevien siirtolaisten väliinputoajien ryhmiä kuten esimerkiksi saksassa ja ruotsissa on käynyt

arvoisa puhemies

esitystä on arvosteltu myös siitä että siinä ollaan poliittisista syistä rakentamassa maksujärjestelmää jota ei ole tarkoituskaan pystyä toteuttamaan

ajatuksena on että hoidosta lähetettäisiin aina tosiasiallisia kustannuksia vastaava lasku mutta koska paperittomilla on harvoin mahdollisuutta maksaa näin suuria summia valtio kompensoisi tästä aiheutuneet menetykset kunnille

muun muassa ihmisoikeusliitto on ollut huolissaan siitä että tällainen perimisvaatimus toimisi pelotteena ja vähentäisi hoitoa tarvitsevien haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten hoitoon hakeutumista

arvoisa puhemies

vasemmiston elvyttävällä ja realistisella budjettiesityksellä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia kuntien talouteen ja sitä kautta jokapäiväisiin peruspalveluihin

esimerkiksi tarttuvien tautien kuten ebolan tai tuberkuloosin leviämistä on edistänyt juuri se että hoitoa tarvitsevat eivät voi tai halua hakeutua hoitoon

mikäli henkilölle jolla ei hoidon hetkellä ole oleskelulupaa tehdään perintäkelpoinen lasku tarkoittaa tämä köyhälle paperittomalle valintaa maksuhäiriömerkinnän ja kalliin hoidon väliltä

tilanteessa jossa henkilöllä ei juuri sillä hetkellä ole oleskelulupaa mutta hän myöhemmin onnistuu laillistamaan oleskelunsa tällainen merkintä vaikeuttaa entisestään esimerkiksi vuokra asunnon saamista

maksuvelvollisuuden siirtäminen toimeentulotukea myöntävälle sosiaaliviranomaiselle erillisestä hakemuksesta ei ole vaihtoehto niille paperittomana väliaikaisesti oleskeleville henkilöille jotka mahdollisesti myöhemmin joutuvat oleskelulupahakemuksessaan kohtaamaan sosiaaliturvan käytön lupaharkinnassa kielteisenä tekijänä

valitettavasti myös oppositiopuolueista perussuomalaiset ja keskusta sipilän ja soinin johdolla ovat hallituksen tavoin kasvattamassa kohta puolen miljoonan työttömän armeijaa tarjoa malla tuhansille julkisen sektorin työntekijöille bonukseksi ilmoitusta työn loppumisesta

näin laskutuskäytännöstä syntyy ainakin oleskeluluvan saamisesta haaveileville paperittomille voimakas kannustin olla hakeutumatta hoitoon vaikka siihen olisi ilmeinen tarve ja vaikka valtio on sitoutunut maksun viimekätisesti takaajaksi

kun vaikuttavuusarvioinnissa otetaan vielä huomioon inhimilliset hyödyt ja aineettoman pääoman hankkiminen kannattavuus nousee entisestään

näin se ei koske lainkaan sellaisia eu ja eta kansalaisia jotka oleskelevat suomessa laillisesti mutta joilla ei ole kotimaansa terveydenhuoltolainsäädännön puutteiden vuoksi oikeutta käyttää terveyspalveluja suomessa

järkyttävät uutiset ovat viime viikkoina kertoneet lasten nuorten ja perheiden pahoinvoinnista mikä on seurausta koventuneista arvoista siitä että ihminen jää rahan vallan alle

arvoisa puhemies